esimerkiksi perheiden kotiapu oli yleistä vielä ennen viime lamaa mutta laman seurauksena lapsiperheiden peruspalveluita leikattiin päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot kasvoivat kouluterveydenhoitajien määrää vähennettiin kuten myös neuvolan tarkastuskäyntejä

näissä uudistuksissa on keskeistä se että mielen hyvinvoinnin kohottamiseksi tarvitaan ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja rahoitusta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin

viime laman virheitä ei saa toistaa ja yksi keskeinen syy lasten pahoinvointiin onkin lapsiperheiden köyhyys

lopuksi mainitsen myös kiitoksen siitä että vankiloissa asuvien lasten asema paranee tämän lakimuutoksen myötä

siksi pidän sitä ajatusta erittäin tervetulleena että hallitusohjelmaan on linjattu että bruttokansantuotteen rinnalle otetaan myös muita kehitysindikaattoreita jotka korostavat inhimillistä hyvinvointia ja ympäristön tilaa

euroopan ihmisoikeustuomioistuinhan on jatkuvasti huomauttanut suomea paljuselleistä ja niiden epäinhimillisissä olosuhteissa asuvista lapsista

nykyjärjestelmä on hyvä sillä pienet kaupat ovat saaneet markkinaetua aukioloajoissa

megamarketit ja ostosparatiisit pysyvät sunnuntaisin suljettuina lukuun ottamatta kesää ja joulukuuta

sitä näkökulmaa pidän hyvänä että hallitus laatii kahdelle tulevalle vaalikaudelle ulottuvan suunnitelman julkisen talouden vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeenkuromiseksi ja tämä tehdään yhteistyössä kolmikannan kanssa

heikkopolviset vanhukset rollaattoreineen eivät voi kulkea pitkiä matkoja hakeakseen kaupasta ruokaa vaan lähikaupan on oltava kävelyetäisyydellä

se mikä on todella keskeistä ja tuottaa kestävää talouskasvua on ympäristöteknologia jota tuottavat innovatiiviset pk yritykset

hallituksen linjaus lisätä erityisrahoituksen riskinottokykyä pk yritysten rahoituksen turvaamiseksi on varsin tervetullut linjaus ja toivon todella että se tulee toteutumaan odotetulla tavalla sillä finnveran pienyrityslainat eivät tue tällä hetkellä tarpeeksi luovia uusia ideoita

perheet jotka arvostavat enemmän yhdessä vietettyä laatuaikaa voivat noutaa lähikaupasta ruuan sen sijaan että aikaa kuluisi kauppamatkaan ja kauppojen kilometrihyllyjen välissä ramppaamiseen

rahoitus on liian pientä yrityksille ja yritysten tulee esittää täsmälliset suunnitelmat liiketoiminnasta ja näitä suunnitelmia vielä seurataan pilkuntarkasti ja byrokraattisesti siihen nähden että rahoitus on kovinkin pientä

nykyjärjestelmä ei sanalla sanoen tue ajatusten ja ideoiden ja innovaatioiden käyttöönottoon liittyvää kokeellisuutta ja hedelmällisyyttä

kysymys on myös siitä edistämmekö materialistista elämäntapaa jossa ei ole mitään eroa siinä mikä viikonpäivä on sillä aina on ostosparatiisi auki

erittäin tärkeä linjaus tässä hallituksen paperissa on se että valmistellaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa esitykset vanhemmuuden kustannusten jakamisesta ja myöskin esitykset perhevapaajärjestelmän kehittämiseksi

suomen yrittäjät on ilmaissut huolensa esityksestä ja toteaa että uudistus johtaa kaupan keskittymisen voimistumiseen ja pienyrittäjien aseman heikentymiseen

kaupan suuret yritykset korjaisivat uudistuksen hyödyt ja yrittäjävetoinen kauppa kantaisi kustannukset

isien osallistuminen lasten hoitoon vahvistaa vanhemmuutta ja se on ilman muuta lapsen etu parantaa lapsen asemaa mutta toiseksi tähän liittyy myös tasa arvonäkökulma

sunnuntaiaukiolon laajentaminen lisää kaupan kustannuksia ja sunnuntaityön korvaukset voivat siirtyä kuluttajahintoihin

nuoria naisia syrjitään nyt työnhaussa perhevapaista aiheutuvien kustannusten vuoksi joten tämä linjaus toteutuessaan on äärimmäisen tervetullut ja tarpeellinen

arvoisa rouva puhemies

kiitosta voi antaa myös siitä että harmaan talouden torjuntaohjelmassa on uusia toimenpiteitä tulossa

mielestäni nykyiset kauppojen aukioloajat ovat aivan riittävät joten esitys ei sinänsä ole edes perusteltu

maailman fosforivarojen ehtyminen lähivuosikymmeninä johtaa siihen että ravinteiden tehokas kierrätys onkin olennaista ja lisää luomutuotannon tarpeellisuutta ja kannattavuutta

elintarvikkeiden kuljetus on hämmästyttävän laajaa

tällä on vaikutuksia myös perheiden arkeen ja vapaa aikaan

kaiken kaikkiaan kun hallituksella on isoja haasteita edessään työllisyys talous ja finanssipolitiikassa niin toivotan historiallisesti naisministerin vetämälle hallitukselle onnea tähän työhön

elintarviketeollisuus on vastannut kuljetuksiin ja pitkään toimitusketjuun luomalla tuotteet jotka kestävät hyvin kuljettamista ja säilyttämistä käyttämällä säilöntäaineita ja pakastamalla

mutta muistan aiemmista käsittelyistä eduskunnassa että tämän pykälän muotoilu on ollut hankalaa ja sitä on ollut hankala saada toteutumaan niin että yrittäjällä itse asiassa olisi tämä oikeus pitää vapaapäivää koska kauppakeskuksissa on niin vahva tämä kauppakeskuksen omistajan tahtotila että pieni yrittäjä voidaan vaikka savustaa pois kauppakeskuksesta

suomessa luomun osuus edistyy varsin hitaasti verrattuna moneen eu maahan

luomun edistämisessä olisi tärkeää saada luomutuottajien välille yhteistyöverkosto ja saada logistiset ketjut kuluttajille helpoiksi

suojelua on viime vuosina pystytty edistämään vapaaehtoisuuteen perustuvalla etelä suomen metsien monimuotoisuus eli metso ohjelmalla mutta se ei yksin riitä takaamaan laajojen suojelualueiden syntymistä

metson rinnalla onkin määrätietoisesti jatkettava suojelualueiden hankkimista valtion omistukseen sillä se on varmin keino taata pitkäjänteinen luonnonsuojelu ja monimuotoisuuden säilyminen

metson määrärahat eivät kasva siinä määrin kuin valtioneuvoston hyväksymässä metso ohjelmassa alun perin linjattiin

edellisellä kaudella edustaja erkki pulliainen teki valtavasti pohjatyötä ja ajoi uhanalaisia vaelluskaloja paremmin suojelevaa lakia

laki on selvä parannus nykytilaan uhanalaisten kalojen suhteen vaikkakin vihreät olisivat toivoneet selkeitä parannuksia ja käsittelyssä esitimmekin verkkokalastukseen suurempaa rajoitusta

nythän on mahdollista jopa kahdeksalla verkolla vapaa ajankalastajan kalastaa tai sitten on mahdollista tukkia katiskalla pienikin kutupuro

laki turvaa hyvällä tavalla ammattikalastajien oikeuksia ja toisaalta myös vapaa ajankalastajien suhteen lupakäytännöt helpottuvat kun yksi kalastuslupa viehekalastukseen toimii koko maassa

suomen luonnon ja kansan puolesta kiitos puheesta ja kiitos kaikista niistä saavutuksista mitä on tehty soiden suojelun metsien suojelun hyväksi

on myös lisätty itämeren suojelua verrattuna edelliseen kauteen

joskus tuo

muutokset koskevat pienimuotoista sähköntuotantoa

olennaista on että esityksessä on otettu johdonmukaisesti huomioon lukuisat energiaverotusta verosyrjintää valtion tukia sekä käytössä olevia energiatukia koskevat eri reunaehdot joiden rajoissa pientuotannon verottomuus voidaan hyväksyä

mutta arvoisa puhemies yksi asia tällä kaudella ei ole edennyt siitäkään huolimatta että kataisen hallitusohjelmassa oli kirjaus että nettolaskutusta selvitetään ja kun eduskunta käsitteli selontekoa ilmasto ja energiastrategiasta niin tässäkin selonteossa luvattiin edistää pientuotantoa

suomi on yksi niitä harvoja maita euroopassa missä yksittäinen kuluttaja pientuottaja ei ole oikeutettu saamaan korvausta verkkoon syöttämästään ylijäämäsähköstä

monasti rakennukseen integroidut aurinkopaneelit tai pientuulivoima ovat juuri siinä käyttöpisteessä hyvin tehokas ja kustannustehokas keino tuottaa sähköä mutta luonnollisesti silloin kun sähköä tulee yli oman tarpeen se syötetään takaisin verkkoon ja sähköyhtiö toki ottaa vastaan tämän sähkön mutta ei välttämättä korvaa siitä mitään

itse asiassa tästä asiasta olen tehnyt lakialoitteen joka on toisinto edellisellä kaudella jättämästäni lakialoitteesta että tämä epäkohta nousee esiin

myös suomessa pitää tehdä muutos sähkömarkkinalakiin niin että nettolaskutus olisi mahdollista ja kuluttaja saisi korvauksen verkkoon syöttämästään ylijäämäsähköstä

arvoisa puhemies

tämä uusi lakiesitys sähkö ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi on kannatettava siinä mielessä että se parantaa sähkön huoltovarmuutta ihan koko maassa

talousvaliokunta käsitteli hyvin perusteellisesti lakia eri näkökulmista ja teimme siihen paljon tarpeellisia ja hyviä muutoksia liittyen muun muassa siihen että tavoitteelle sallittiin pidempi siirtymäaika ja myös tiettyjä poikkeuksia haja alueille

tämä hallituksen esitys lastensuojelulain muutoksesta on erittäin tärkeä lapsen asemaa parantava muutos

tällä tavoitellaan sitä että ei olisi merkittävän suuria lisäkustannuksia sähkönsiirrolle

uudistuksen välttämättömyys on tunnistettu jo ennen nykyistä taloustilannetta

lapsen paikka ei ole laitoksessa ja kun näin ensisijaiseksi hoitopaikaksi ohjataan perhehoitoa huostaanotetuille lapsille se aivan varmasti parantaa näiden lasten asemaa

on myös huomattavaa että liikenne ja viestintävaliokunta teki esitykseen muutoksia perustuslakivaliokunnan havaintojen pohjalta ja huomioi myös työelämävaliokunnan vaatimuksen tietosuojavaltuutetun lisäresursseista

nimittäin eu lainsäädäntö edellytti sitä että on tarjottava erilaisia maksutapavaihtoehtoja ja laki tuo mukanaan sen että mahdollistetaan tasaerälaskutus

hän on tehnyt ansiokasta työtä perhehoidon edistämiseksi ja hän esitti erinomaisia ja hyviä jatkokehitysnäkökulmia myös omassa puheessaan

työelämävaliokunta on käsitellyt asiaa nimenomaan työpaikan näkökulmasta emmekä ottaneet kantaa muihin lain piiriin kuuluviin julkisiin yhteisöihin kuten kirjastoihin yliopistoihin ja taloyhtiöihin

tavallaanhan tasaerälaskutus uhkaa romuttaa orastavat saavutukset energiansäästössä koska oleellista on että sähkönkuluttaja voi itse reaaliaikaisesti seurata sähkönkulutustaan käyttäytymistään ja sitä kautta toimia energiatehokkaasti tai käyttää sähköä silloin kun se on halvinta

lisäksi työelämävaliokunta painotti perustuslakivaliokunnan lausunnon tärkeyttä asiaan liittyvien perusoikeuskysymysten johdosta

arvoisa puhemies

lapsiperheiden kotipalvelu alkoholipolitiikka päihdehuolto se että autetaan ajoissa koko perhettä ovat sellaisia tärkeitä seikkoja joihin pitäisi varsinkin nyt panostaa kun on heikot taloudelliset ajat ja viime laman jäljiltä on lapsia on nuoria jotka ovat selvästi kärsineet

sinänsä laki voisi olla hyväksyttävissä yrityssalaisuuksien vuotamisen estämiseksi mutta muille yhteisöille ei tällaista yksilönvapautta rajoittavaa oikeutta tule antaa

mutta toisaalta valiokunta teki tähänkin asiaan lakiin parannuksia niin että tasaerälaskutus on vain poikkeus ja myös mahdollistetaan se että sähköyhtiöt voivat myös laskuttaa tästä erilaisesta maksutavasta

varuskuntien määrällä tai sijainnilla ei ole merkitystä sodan ajan puolustuksen järjestelyissä sillä ne ovat ensi sijassa rauhan ajan koulutuskeskuksia

se on iso merkittävä askel että ansiottomia voittoja voidaan leikata suuryrityksiltä ja ohjata niitä paremmin tarvitseville

sellaisten nuorten huostaanottojen määrä on huolestuttavasti lisääntynyt jotka ovat olleet silloin pikkulapsia kun oli viime ajan lama ja leikattiin lapsiperheitä auttavia palveluita

ensisijaisia ovat aina tietoturvatoimenpiteet ja käyttäjille annettavat ohjeet

ratkaisuilla halutaan kantaa vastuuta siitä että tulevaisuuden tekijöillä on enemmän toivoa eikä jätetä raskasta velkasäkkiä heidän harteilleen

arvoisa puhemies

energiatehokkuustavoitteisiin nähden ja uusiutuvan energian tavoitteisiin nähden olisi ollut tietysti hyvä että tähänkin lakiin olisi saatu pientuotannon verkkoonpääsyn pohdiskelua tai jotakin elementtiä mukaan mutta toisaalta voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa pientuotannon verkkoonpääsyn ja yhdessä käsittelyn kuluessa totesimme että on tarvetta kehittää toimivat menettelytavat jotka edistävät pientuotannon verkkoonpääsyä

tunnistetietojen käsittelystä on aina tiedotettava työntekijälle ennen kuin siihen ryhdytään

talouden taantuessa on erityisen tärkeää huolehtia työllisyydestä työttömien nopeasta koulutuksesta ja uusien työpaikkojen synnystä

niille työntekijöille jotka joutuvat jättämään nykyisen työnsä on tarjottava korvaavaa työtä tai koulutusta valtiolta jolleivät he ole eläkeiässä

uudistusta on suunniteltu yhdessä puolustusvoimien kanssa ja niin tulee jatkossakin toimia

tietoturvallisuuden kannalta on tärkeää että ennen kuin työnantaja voi käsitellä tunnistamistietoja hänen on rajoitettava pääsyä viestintäverkkoonsa sekä yrityssalaisuuksiinsa ja huolehdittava asianmukaisista tietoturvallisuustoimenpiteistä

haluan kiittää ympäristöministeriä hyvästä neuvottelutuloksesta pariisissa

yksi hyvinkin mielenkiintoinen selvitettävä malli olisi tämä avoin adoptio jossa yhteys biologisiin vanhempiin ikään kuin säilyisi mutta ei olisi sitä pelkoa ja vaaraa että lasta pompoteltaisiin huostaanottopaikasta toiseen ja biologisen perheen välillä mikä on aika traagisiakin kohtaloita joidenkin lasten kannalta tehnyt

on panostettava siihen ettei syrjäytymisen kierre käynnisty

arvoisa puhemies

esimerkiksi uudellamaalla on kestämätön tilanne nuorten jatkokoulutuspaikkojen suhteen

maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön suhteen edistetään uusiutuvien kaasujen siirtoa maakaasuverkossa mikä on erinomainen asia

lakimuutos poistaa yhden väylän vuotaa yrityssalaisuuksia eli työnantajan sähköpostin mutta jäähän yrityssalaisuuksien vuotoon muitakin keinoja

tätä kipeää kompromissia minun on vaikea ymmärtää mutta se on vain nieltävä katkerana palana osana kehyspakettia

tarvitaan nopeita toimenpiteitä ja uskon että sata komitean esittämät aktivointitoimenpiteet tulevat vaatimaan runsaasti lisäpanostusta tulevissa budjeteissa

muissa pohjoismaissa asia on sillä tavalla mihin nytten tällä lainsäädännöllä ollaan menossa ja varmasti on lisääkin parantamisen varaa

aikaisemminhan lainsäädännössä ei ollut selkeää määritelmää kantaverkolle joten on hyvä että sellainen on nyt tehty ja mielestäni se on hyvin perusteltu määritelmä

sinänsä on aiheellista pohtia annetaanko työnantajalle poliisia suuremmat valtuudet

jatkossa on seurattava päätöksen vaikutuksia ja tarkennettava mallia sellaiseksi että se on paras mahdollinen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perheiden kannalta

lapsivaikutusten arviointi on aina hyvä pitää mielessä kun lainsäädäntöä tehdään ja on tärkeää löytää niitä perheitä jotka ottavat lapsia hoidettavakseen vieraita lapsia

sen jälkeen puolustusvoimissa onkin kiinnitetty huomiota tukeen alokkaille syrjäytymisen ehkäisyyn mielenterveysongelmien havaitsemiseen ja ehkäisyyn ja näin tulee jatkossakin toimia yhä vahvemmin

jotta innovaatioiden rahoitusjärjestelmä toimisi paremmin tarvitaan suurempi riskinottokyky tarvitaan lisää riskirahoitusta ja enemmän vapautta tutkimukseen ja tuotekehitykseen